mielestäni tuotteiden myynti ei ollut tukea yrityksiltä tai tukea yksityishenkilöiltä

tämä on otettu esille tuolla eun pöydissä ensinnäkin

ukrainan kriisiin sekä venäjän ja lännen yhteistyön perusteisiin on palattava neuvottelupöydissä

eurooppa neuvoston päätelmiin tuli nyt pitkästä aikaa myöskin kirjaus tästä huolesta ja toivottavasti se johtaisi myöskin toimiin sieltä että pystyisimme tätä kriisiä helpottamaan euroopan kriisimekanismien kautta

jos tuotemyynti on markkinalähtöistä ja kohtuullisesti hinnoiteltua ilmoituksessa voisi olla myös kohta sillä tulopuolella tuotemyynti

sitralla nämä pääomat ovat käytössä niitä käytetään esimerkiksi pääomittamaan pieniä kasvavia yrityksiä

nyt hallitus käyttää moninkertaisesti perustienpidon rahoja kolmeen hankkeeseen joista kaikista ei ole edes ehditty tekemään vaikuttavuusanalyysejä

uutena asiana luokittaja nosti esiin uudistusten ja päätösten teon vaikeudet

minä myös luin tämän oppaan huolellisesti ja olen samaa mieltä siitä että se jätti kyllä monia epäselvyyksiä

nythän on lupa kansallisiin toimiin tällä hetkellä ja me katsomme minkälaisiin kansallisiin toimiin meidän rahkeet tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa riittävät

en ottaisi kyllä sieltä niitä pääomia tekemään tänne töitä

kuriositeettina mainittakoon että pisara radan kustannusarvio on suurin piirtein samaa luokkaa kuin jäämeren radan suomen osalta mikäli norjalaiset osallistuvat hankkeeseen

ministeri tuomioja on aivan oikein kiinnittänyt asiaan huomiota

samoin kaikki budjetit ja kasvuennusteet ovat olleet liian toiveikkaita toteutuneeseen verrattuna

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

noin yhteen kolmasosaan on sovittu työaikapankista

tämä on vallettan kokouksen tärkein aihe

vaalivuoteen ajoitetut veronkevennykset eivät itse asiassa ole kevennyksiä vaan aiemmin tehtyjen veronkiristysten osittaista perumista

keskustella afrikan maiden kanssa juuri niistä juurisyistä miksi turvapaikanhakijoita näistä maista lähtee ja mitä me voimme tehdä näille juurisyille

ensinnäkin suomen on toimittava aktiivisesti kriisin ratkaisemiseksi

ei se ihmisoikeustilanne eikä humanitäärinen tilanne ole kovin kaksinen tuolla kreikan pelloillakaan tällä hetkellä missä ihmiset ovat muovikyhäelmissä ja majoittuneina sinne vaan meidän pitää saada asia järjestykseen lähempänä kriisialueita ja sitten asiantuntija avulla ykn pakolaisjärjestön avulla saada nämä leirit pystyyn

keskusta tukee tasavallan presidentin ja muun ulkopoliittisen johdon ponnisteluja

euroopan unioni on yhdessä päättänyt mittavan rahaston perustamisesta näiden maiden auttamiseksi ja myöskin elinolojen parantamiseksi näillä pakolaisleireillä

tasavallan presidentti jatkaa rauhanrakentamiseen perustuvaa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan pitkää ja kestäväksi osoittautunutta linjaa

nämä asettavat raamit sille sen pienen pelitilan mikä meillä täällä on

arvoisa puhemies

rakenneuudistukset ja julkisten palvelujen tuottavuuden kasvu ovat paras tae menojen kurissa pitämiselle

hallituksen toiminnan ennustamattomuus ja lyhytjänteisyys on erityisen ongelmallista yritystoiminnalle ja työllisyydelle

suomi kuuluu keskeisesti länteen

olen kollegoiden kanssa viikonlopun aikana keskustellut juuri tämänsuuntaisista toimista että käytämme yhteisiä eu rahojamme juuri tämän ongelman ratkaisemiseksi kriisialueiden lähellä

euroopan unionin tavoitteena on saada rahastopäätökset ja rahastot kasaan tähän kokoukseen mennessä

geopoliittinen sijaintimme venäjän naapurissa ja osana arktista yhteistyötä tarjoaa edelleenkin suuria mahdollisuuksia

tämä kokonaisuus vaatii myöskin sitä että sinne saadaan lisää varoja

kukaan ei varmaan odottanut että yhdessä löydetään sellainen uudistus jota ei ehkä tässäkään salissa kukaan ole uskaltanut aiemmin esittää

leirien olosuhteiden parantamiseen ja nimenomaan tämän ihmissalakuljetuksen lopettamiseen

toivon todella että näin on myöskin tapahtunut koska se on tärkein väline siinä että pystytään auttamaan siellä lähellä ihmisiä että ei tarvitsisi liikkeelle lähteä

samalla tavalla työuraratkaisu eläkeratkaisu toivottavasti työmarkkinajärjestöt nyt muutamassa kuukaudessa löytävät samanlaisen yksituumaisuuden ja samanlaisen kunnianhimon tason

mutta nämä jotkut velvollisuuksista olivat sellaisia että suomen yrittäjät katsoi että tämä nykytila on parempi ja annoimme heille sen valinnanvapauden tässä tilanteessa

oman asemamme takia emme missään oloissa voi jäädä lännen isojen maiden ja venäjän yhteistyön pelisääntöjen arvioinnin ulkopuolelle

emme saa hukata hyvää venäjä asiantuntemustamme ja meidän on jatkuvasti pyrittävä pitämään huolta suomalaisten yritysten toimintaedellytyksistä venäjällä

meidän pitää päästä estämään se ja nimenomaan käyttämällä kuten edustaja zyskowicz totesi eun yhteisiä ponnisteluja siellä kriisialueen lähellä

meillä on jatkossakin oltava oma ääni ja aloitekyky sekä liikkumatila ulko ja turvallisuuspolitiikassa

meidän pitäisi löytää se sama kunnianhimo ja yksituumaisuus tämän kasvun ja teollisen rakennemuutoksen aikaansaamiseksi

suomi kestää kansainvälisiä kriisejä vain jos kotipesä on kunnossa

nyt on kiire laittaa myös suomi kuntoon

keskustan maanantaina pidetyssä työpäivä tilaisuudessa tunnistettiin kasvumahdollisuuksia erityisesti biotaloudessa

arvoisa puhemies

tästä pidämme kynsin hampain kiinni

ilmaisesta opetuksesta ja siitä että myöskin opiskeluaikana on elämisen edellytykset

tästä pidämme ehdottomasti kiinni

se vaatii kaikkien puolueiden työmarkkinaosapuolten sekä yrittäjien yhteistä sopimusta näivettymisen ja apatian tilan lopettamiseksi

arvoisa rouva puhemies

osana paikallista sopimista henkilöstön edustusta ja asemaa täytyy vahvistaa

pakotteiden vaikutukset suomalaisiin kohdistuvat sattumanvaraisesti

näistä asioista on sovittu myöskin työehtosopimuksissa ja paikallisesti mutta kun ne ovat siellä työehtosopimusten sisällä niin ihan tarkkaa käsitystä siitä miten näissä asioissa on edetty minulla ei ole

tuoreet tutkimukset maailmalta osoittavat että panostukset esi ja perusopetukseen maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin

nyt yhteinen tahtomme on totta kai niin kuin opetusministeri kertoi löytää tähän paras mahdollinen malli toteuttaa se niin että tämän vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet ja että pystytään pitämään edustaja lauslahden mainitsemasta pääperiaatteesta kiinni että jokaisesta suomalaisesta kodista jokainen lapsi pystyy kouluttautumaan niin pitkälle kuin tahtoa motivaatiota ja päätä riittää

kolmanneksi toivottavasti viimeistään tämä tilanne saa muutkin huomaamaan kotimaisen energian ja ruuantuotannon merkityksen paitsi työllisyyden ja kauppataseen mutta myös huoltovarmuuden näkökulmasta

arvoisa puhemies

sain juuri hallituspuolueiden kuittauksen siihen että tämmöinen parlamentaarinen seurantaryhmä voidaan perustaa ja se voidaan tässä nyt sitten luvata

henkilöstön työtehtävät muuttuivat asiantuntijatehtäviksi ja työtyytyväisyys parani

neljänneksi suomen ulko ja turvallisuuspoliittisen linjan pitää olla kaikissa tilanteissa selkeä

nyt kun velaksi elämistä on päätetty jatkaa suunniteltua pidempään valtion mahdollisuudet vaikuttaa kasvuun ja työllisyyteen pienenevät koko ajan

meidän verovelvollisten veroilmoitus on nykyään sähköinen ja pitkälle automaattinen

edustaja essayah ja muut jotka ovat ehdotuksia täällä tehneet se on nyt oikea paikka sitten tuoda näitä ehdotuksia

ei tämä ole tämän ratkaisun osa vaan saada järjestys rajoille ja näille pakolaisleireille nyt kunnolliset olosuhteet näille uusille tulijoille

tätä tuottavuuskehitys on käytännössä

siinä on kunnianhimon tasoa

vastaan näin lyhyesti jotta valtiovarainministerille jää myöskin aikaa vastata tähän häntä koskeneeseen kysymyksen osaan jos puhemies sopii näin

valtionvelan määrä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa ja omaisuutta on myyty syömävelan kasvun hillitsemiseksi

seuraavan neljän vuoden kuluessa tässä salissa käsittelyssä olevan talousarvion pitää sisältää myös tuloslaskelma ja tase

pelivara pienenee koko ajan

tämän vuoksi kaikkien lisätoimien uusien työpaikkojen synnyttämiseksi pitäisi olla erittäin tarkkaan mietittyjä ja rakenteita muuttavia

nyt on tärkeää että kaikki osapuolet vievät sitä määrätietoisesti samaan maaliin koko ajan ja olemme rauhallisia ja provosoitumatta näistä eri viesteistä ja tilanteista

arvoisa puhemies

tällä hallitusohjelmalla suomea ei uudisteta eikä suunta muutu

olen valmis juoksemaan sitä kasaan

hallituksen päivitetystä ohjelmasta puuttuvat keinot talouskasvun työllisyyden ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi

arvoisa rouva puhemies

en usko että tässä salissa ministereissä on yhtään sellaista henkilöä joka vastustaisi sitä että saamme harmaan talouden kautta lisää tuloja valtion tulojen tasapainottamiseen

hallituksen kuitenkin täytyy tehdä monia toimia yhtä aikaa ja niistä yksi on tämä työnvälitykseen liittyvä

vakavassa paikassa suomalaiset ovat aina pitäneet yhtä

ohjelma sisältää kauniita kirjauksia ja lupauksia erilaisista selvityksistä kun olisi jo toimen aika

nyt on taas sen aika

suomi nostetaan hyvällä koulutuksella osaamisella kovalla työn tekemisellä yrittämisellä ja yhteistyöllä

tämän johdosta esitän että eduskunta toteaa ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

me haemme siellä myöskin kokeiluja

kohta satavuotias suomi ansaitsee parempaa

kannatan edustaja lindströmin esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

ulko ja turvallisuuspolitiikasta eu politiikasta sisäisestä turvallisuudesta oli kohtuullinen yksimielisyys täällä salissa niin eilen kuin tänäänkin

valtiovarainministeriön keskeinen hanke tällä hallituskaudella on kansallisen tulorekisterin perustaminen ja tämä on erinomainen esimerkki siitä että me pääsemme samanaikaisesti reaaliaikaiseen valvontaan ja samaan aikaan sitten sen yrittäjän hallinnollinen taakka siellä toisessa päässä kevenee

keskusta on ja on ollut rakentamassa eurooppalaista yhteistyötä ja olemme kansakuntana mukana yhteisessä valuutassa mutta emme millä hinnalla hyvänsä

sanomme kyllä talouskurille mutta selkeän ein vastuiden ja riskien kasvattamiselle sekä liittovaltiokehitykselle

tämä rahanpesudirektiivin valmistelu on suomessa pitkällä